tärkeä peruste on ollut muun muassa se että tietyillä paikkakunnilla sijaitsevat suuret keskuslaitokset joihin on sijoitettu henkilöitä useista eri kunnista ovat voineet jatkaa toimintaansa

vahingonkorvaustoiminta on tarkoitus keskittää esityksessä todetuin rajauksin valtiokonttoriin joka muutoinkin hoitaa huomattavan osan valtion vahingonkorvauksista

mutta ennen kuin siitä päätetään kannattaa tutustua tähän lakiin ja kannattaa myöskin selvittää niitä kokemuksia mitä muissa kunnissa on palvelusetelin käytöstä voittopuolisesti myönteisiä

ongelmallisia ovat olleet myös sellaiset tilanteet joissa pitkäaikaisen hoidon tarpeessa oleva henkilö haluaisi itse muuttaa asumaan toiseen kuntaan ja saada sieltä vastaavia palveluja

hienoa

olisin halunnut kysyä ministeriltä ja tiedustella ministerin kantaa siihen kun hallitusohjelmassa on kuitenkin perikuntien osalta joitakin suunnitelmia kuinka metsiä ja metsälöitäyhdistellä

keskitetyn vahingonkorvaustoiminnan piiriin tulisivat sellaiset korvausvaatimukset jotka perustuvat valtion viranomaisen virheeseen tai laiminlyöntiin taikka toimintaan josta valtio vastaa tahallisuudesta tai huolimattomuudesta riippumatta niin sanotun ankaran vastuun perusteella

se minkä tähden tätä ei ole otettu kovin paljon käyttöön aikaisemmin niin on arvioitu että se kytkös asiakasmaksulakiin on ollut juuri se ongelma ja nyt se sitten poistetaan

tosin valunut tiedustella tai ministerin kantaa metsälöitä yhdistellään mitenkä me voisimme tehdä kustannustehokkaasti niin että valtion ei tarvitse tavallaan laittaa siihen varoja eli yhteismetsien syntymistä edistettäisiin nykyistä tehokkaammin

näin ollen kunnilla ei ole velvoitetta järjestää palveluja sellaiselle henkilölle joka ei vielä asu kunnassa eikä näin ollen ole siellä näin ollen olen valiolla oli myöskään kirjoilla

otetaan vielä neljä vastauspuheenvuoroa

herra puhemies

sitten meillä on olemassa näitä sossutatuja sun muita jotka elävät yhteiskunnan piikkiin ja ovat sitä mieltä että tämä on riittävä toimeentulo heille ja työnteko tai opiskelu ei paljoa kiinnosta

kyllä meidän ansiokkaat virkamiehet ovat tehneet hyvää työtä sen suhteen että on vahvistettu tässä lain aivan viime metreihin asti tätä asiakkaan asemaa

meillähän on sellainen kuin eläkeneuvottelukunta jota vetää jukka rantala ja heidän tehtävänään on miettiä kaiken kaikkiaan tätä meidän eläkejärjestelmää ja heidän käsittelyssään ovat myöskin nyt sitten nämä kaikki tämäntyyppiset

itse olen jo vuosien saatossa esittänyt että varsinkaan nuorille ihmisille ei pitäisi lainkaan maksaa tukea joutenolosta vaan aina pitäisi tarjota mutta myös edellyttää jonkinlaista osallistumista

olisiko meillä joitakin semmoisia verohoukuttimia joita me voisimme tässä kohtaa käyttää

näitä ovat puolustusvoimien ja rajavartiolaitoksen harjoitustoiminnasta poliisin toiminnasta vero ja tullaustoiminnasta ulosottomenettelystä maanmittaustoimituksista sekä liikenneväylien ylläpidosta aiheutuvat vahingot

arvoisa herra puhemies

edellä kuvatut säännökset ovat voineet yksittäistapauksissa estää erityisesti pitkäaikaisen hoidon tarpeessa olevia vanhuksia ja vammaisia henkilöitä muuttamasta toiseen kuntaan vaikka se olisi esimerkiksi läheisten ihmissuhteiden vuoksi perusteltua

tähän asti kun on arvioitu tätä eläkekaton tarvetta on tultu siihen tulokseen että sitä ei ole tässä meidän järjestelmässä järkevää enempää tehdä kuin mitä se nyt on

sosiaali ja terveysministeriön talousarvioesitys vähentää köyhyyttä eriarvoisuutta syrjäytymistä ja terveysongelmia parantamalla perusturvan varassa elävien toimeentuloa ja perusetuuksien ostovoimaa

tästä kuitenkin selvisi että tähän ei kaiken kaikkiaan se ratkaisu mitä esitettiin olisi ollut kovin kestävä

otetaan hänetkin

se siellä todetaan selkeästi ja asiakkaalla pitää olla mahdollisuus vaikuttaa hoitoonsa ja huoltoonsa ja on oikeus jopa kieltäytyä koko hoidosta

elikkä edusti

ja siitä syystä arvioidaan myös semmoista vaihtoehtoa että niitä hoitotukia ja omaishoidon tuen palkkio osuutta ei liitetäkään yhteen vaan pelkkä omaishoidon tuen palkkio osuus siirrettäisiin kelaan

sen sijaan kaikki henkilöön kohdistunutta vahinkoa koskevat viranomaistoiminnasta aiheutuneet korvausvaatimukset käsiteltäisiin keskitetysti ja yhtenäisin perustein valtiokonttorissa

olkaa hyvä

minun mielestäni varsinkin nuorille aina pitäisi tarjota ja heiltä edellyttää tällaista osallistumista ja siinä mielessä olen hyvin tyytyväinen siihen että ministeri risikko on avannut keskustelun niin sanotusta vastikkeellisesta tai osallistavasta sosiaaliturvasta ja olen myös tyytyväinen siihen että keskustan nykyinen puheenjohtaja on asettunut tukemaan tätä ajatustani siitä että nuorille ei maksettaisi tukea kotiin vaan heille tarjottaisiin mutta myös heiltä edellytettäisiin jotain osallistumista

menojen kasvu aiheutuu hallitusohjelman mukaisista uudistuksista indeksikorotuksista raamisopimuksesta ja etuuksien menoarvioiden tarkentumisesta

asiakkaan on oltava halukas ja kykenevä kantamaan suurempi vastuu omasta tilanteestaan ja palvelukokonaisuudesta ja tämä tietysti rajaa joittenkin asiakkaitten mahdollisuuksia ottaa käyttöön palveluseteli

käsiteltävänä olevan esityksen tarkoituksena on muuttaa kotikuntalakia ja sosiaalihuoltolakia siten että perustuslailla säädetty yksilön oikeus vapaasti valita oma asuinpaikkansa toteutuisi nykyistä paremmin

asiakkaalle on aina selvitettävä palvelusetelin arvo palvelujen tuottajien hinnat omavastuuosuuden määräytyminen ja arvioitu suuruus sekä vastaavasta palvelusta perittävä asiakasmaksulain mukainen asiakasmaksu

nyt päätetään lakiehdotuksen sisällöstä

arvoisa herra puhemies

esityksessä ehdotetaan muutettavaksi työttömyysetuuksien rahoituksesta annettua lakia ja sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamista koskevan euroopan unionin lainsäädännön soveltamisesta annettua lakia

kotikuntalakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös jonka mukaan pitkäaikaisessa eli yli vuoden kestävässä hoitosuhteessa kotikuntansa ulkopuolella asuvalla olisi kotikunnan valintaoikeus

asiakkaalle on selvitettävä myös asiakkaan asema palveluseteliä käytettäessä eli myöskin se mihin voi tehdä valitukset ja mitä jos jotain sattuu ja niin edelleen

muutosten tavoitteena on yksinkertaistaa menettelyä niissä tilanteissa joissa työttömäksi jääneen asuinvaltiolla on oikeus saada työskentelyvaltiolta korvauksia maksamistaan työttömyysetuuksista

tämä olisi nuoren oman elämänhallinnan ja tulevaisuuden kannalta varmasti hyvä ratkaisu ja se olisi myös yhteiskunnan kokonaisedun kannalta hyvä ratkaisu

uudistus vaikuttaa myös ansiopäivärahan vuorottelukorvauksen ja aikuiskoulutustuen tasoihin ja niistä maksettaviin valtionosuuksiin

oikeus koskisi henkilöä joka on viranomaispäätöksellä sijoitettu laitoshoitoon perhehoitoon tai asumaan asumispalvelujen avulla muun kuin kotikuntansa alueella

eli kyllä tässä todella meidän asiantuntevat virkamiehet lakimiehet ovat pohtineet tarkasti tätä asiakkaan asemaa koska jos haluamme lisätä asiakkaan valinnanvapautta jos me haluamme arvonlisää asiakkaalle tällä menetelmällä ja tällä järjestelmällä ja haluamme helpottaa samalla kuntien tilannetta silloin tämä lainsäädäntökin pitää pohtia nimenomaan asiakkaan näkökulmasta ja tämä toden totta on tehty

tässä oli vastaus kysymykseen jää näin ministeri ei suinkaan lähtöön sen takia voi heittää zyskowicz puhui ja että seurannan mukaan ryöstäy kiovan hän lähti avaamaan hän tilaisuuden palaa heti

sosiaalihuoltolakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi säännös joka koskisi pitkäaikaisessa laitoshoidon asumispalvelujen tai perhehoidon tarpeessa olevan henkilön oikeutta hakea palvelutarpeen arviointia muusta kuin kotikunnastaan

keskustelua ei syntynyt

myönnän vielä kolme debattipuheenvuoroa

kiitos

näin mahdollistettaisiin myös palvelujen tarpeessa olevan henkilön omaan päätökseen perustuva hakeutuminen toisen kunnan asukkaaksi ja sen palvelujen piiriin

edustajat kurvinen ala nissilä ja myllykoski

toivon että tutustutte sellaisiin kuntiin joissa on kokeiltu ja käytetty jo pitkään palveluseteleitä kiitos nyt aloitan puhuja lista edustaja

edustaja zyskowicz päätti muuten hyvän puheenvuoronsa palaamalla mieliaiheeseensa eli köyhien ja pienituloisten syyllistämiseen ja sättimiseen

esityksessä ehdotetaan että työttömyysvakuutusrahasto nimitettäisiin toimivaltaiseksi laitokseksi niissä työttömyysvakuutuksen ansiosidonnaista järjestelmää koskevissa asioissa joissa on kyse työntekijälle hänen asuinvaltiossaan maksettujen työttömyyskorvauksien korvaamisesta

arvoisa herra puhemies

kunnan ulkopuolelta tuleva palvelujen hakija olisi tasavertaisessa asemassa kunnan omien vastaavia palveluja hakevien asukkaiden kanssa

työttömyysvakuutusrahasto maksaisi suomessa työssä olleen asuinvaltioonsa palanneen työttömän asuinvaltiolle korvaukset työttömyyskassojen puolesta

sosiaalihuoltolakiin lisättäisiin säännökset kuntien välisistä vastuusuhteista ja palvelujen kustannuksia koskevasta laskutusoikeudesta kotikunnan vaihduttua

vastaavasti työttömyysvakuutusrahasto perisi korvaukset työttömän työskentelyvaltiolta tilanteissa joissa suomessa asuva työttömyyskassan jäsen saa työttömyyspäivärahaa työskenneltyään toisessa valtiossa

uusi kotikunta vastaisi palvelujen järjestämisestä mutta aiempi kotikunta vastaisi palveluista ja niiden välttämättömistä liitännäispalveluista aiheutuvista kustannuksista uudelle kotikunnalle niin kauan kuin henkilö on näiden palvelujen piirissä jolleivät kunnat keskenään toisin sovi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

esitys työttömyysturvan suojaosasta on varsin vaatimaton mutta sinänsä kannatettava koska se parantaa pientä työtuloa saavien henkilöiden asemaa helpottamalla työttömyysturvan ja työtulojen yhteensovitusta ja koska se vähentää toivon mukaan myös byrokratiaa silloin kun työttömän tulo osa aikaisista tai pätkä ja keikkatöistä on pieni tai vähäinen

työttömyysvakuutusrahasto myös rahoittaisi maksetuista korvauksista työttömyyskassojen osuuden

esitys ei sisällä uusia palvelumuotoja tai nykyistä laajempia oikeuksia sosiaali ja terveyspalvelujen saantiin

lakiehdotuksen toinen käsittely päättyi

keskustelu keskustelu on päättynyt

puhemies

muutoksia aiheuttavat kuntien saamien valtionosuuksien ja verotulojen sekä joidenkin kustannusvastuiden siirtymä kuntien kesken

lakiehdotusten toinen käsittely päättyi

jyp varmistella taidekeskuksen viidestoista sija puhdisti muster päätteli pannaan pöydälle yhdestoista viidettä kaksitoista asian käsittely päättyi

määrärahan korotus sisältää ammattikorkeakouluopiskelijoiden opiskeluterveydenhuollon järjestämistapakokeilun laajentamisen koskemaan myös kokeilussa olevien ammattikorkeakoulujen sivutoimipisteitä

hoidon kustannuksista vastaisi siis jatkossa henkilön aiempi kotikunta

nyt käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen tarkoituksena on selkeyttää kansaneläkelaitoksen toimeenpanemaa etuuslainsäädäntöä ja helpottaa säännösten toimeenpanoa

tuntuu oudolta että erityisesti tällaiset pienituloisille tärkeät tulorajat jätetään indeksisuojan ulkopuolelle

valtionosuudet suoritettaisiin kuitenkin myöhemmin henkilön uudelle kotikunnalle mikä ehdotetaan otettavaksi huomioon kuntien välisessä laskutusmenettelyssä

toki tällaisia tulorajoja on muitakin ja erittäin perusteltua olisi perata koko sosiaaliturvalainsäädännössä nämä tulorajat joista puuttuu indeksisidonnaisuus

asia

hyväksytyt niiden tapaan vahteralle yhdestoista viidettä kaksi to kuusitoista pidettävä

muutoshalukkuutta koskevia tutkimuksia ei ole

sosiaali ja terveysministeriöön tulleiden kyselyiden ja muuten saatujen tietojen mukaan mahdollisuutta kotikunnan vapaaseen valintaan pitävät erityisen tärkeänä ikäihmiset ja vammaiset henkilöt

arvoisa herra puhemies

sosiaali ja terveysministeriön talousarvioesitys vähentää köyhyyttä ja eriarvoisuutta turvaamalla perusturvan varassa olevien ostovoimaa ikäihmisten hoitopalveluja ja kotona selviytymistä sekä veteraanien kuntoutusta

arvoisa herra puhemies

olen aivan niin kuin tekin hyvät kollegat hyvin surullinen siitä että reumasäätiön ylläpitämä sairaala on mennyt konkurssiin